valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko eduskunnalle on sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän mielestä hyvin linjassa hallitusohjelman painotusten kanssa

puolustukseen sekä yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvistä syistä on ilmatilan hallinta pystyttävä toteuttamaan kansallisesti kaikissa olosuhteissa jotta ilmatila saadaan tarvittaessa toimivaltaisten viranomaisten käyttöön

täytyy kyllä olla aivan samaa mieltä edustaja viitasen kanssa tästä toimeentulotuen parantamisesta tällä hetkellä

selonteon pohjautuminen hallitusohjelman kolmeen painopistealueeseen köyhyyden eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentämiseen julkisen talouden tasapainottamiseen sekä kestävän talouskasvun työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistamiseen takaa hyvän pohjan

elikkä aina on toinenkin puoli tässä asiassa olemassa

tietysti niin kuin täällä on hyvin monta kertaa todettu että velkarahalla kun näitä asioita korjataan niin silloin todellakin täytyy katsoa missä sillä on merkittävä vaikutus

tämän vuoksi on säilytettävä kansallinen kyky järjestää ja yhteensovittaa ilmatila nopeasti uudelleen ja rajoittaa viiveettä ilmailua rajatulla alueella esimerkiksi aluevalvontatehtävän suorittamiseksi tai yleisen järjestyksen ja turvallisuuden takaamiseksi

edustaja rehula nosti esille tämän somlan kysymyksen ja muistelen vaan että edellisen hallituksen ministeri hyssälän aikana sosiaalivakuutuslautakunnat lakkautettiin viisi kappaletta ja muodostettiin yhtenäinen somla

tämä tarkoittaa myös kykyä tuottaa ilmaliikennepalveluja sotilasilmailulle esimerkiksi tilanteessa jossa sopimuksen soveltaminen keskeytyy jonkun sopimusvaltion kansalliseen turvallisuuteen tai puolustukseen liittyvien syiden vaatiessa

arvoisa rouva puhemies

ympäristön kannalta tämä jäteverolaki on hyvinkin perusteltu tällä ohjataan kuluttajien käyttäytymistä

elikkä kun liittyy julkisen vallan käyttöön ja on kysymys rangaistuksesta niin silloinhan se tehdään viranomaistoimintana ja se tehdään virkavastuulla

siitä ovat erittäin hyviä huonoja esimerkkejä viime kaudelta seinäjokioulu radan perusparannus ja kokkolaylivieska kaksoisraiteen rahoitusongelmat

edellä olevasta aiheutuvat toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset tulisi tarkastella tarkemmin kansallisten viranomaisten toimesta ja yhteinen näkemys vaihtoehdoista olisi muodostettava tulevaisuudessa esimerkiksi lentoliikennestrategiatyöhön liittyen

jos ajatellaan että pistäydyt ruokakaupassa niin sinulla on jätettä ehkä enempi mukana kuin varsinaista hyödynnettävää ruokatarviketta

mutta kun tässä on sitten tämä toinen puoli että tämä on sopimusoikeudellinen kysymys niin tämä nyt jää sitten ratkaistavaksi kumpi tässä on oikeassa onko korkein oikeus vai perustuslakivaliokunta

muistan miten viime kaudella keskusteltiin tästä että ei saa oikeutta tässä valtakunnassa nimenomaan juuri näitten oikaisuvaatimusten kautta

tässä hallituksen kolmannessa lisätalousarviossa tälle vuodelle suurimmat menojen lisäykset suuntautuvat työllisyyttä ja taloudellista kasvua tukeviin toimenpiteisiin kuten perusväylänpitoon ja finavian pääomittamiseen ja rakennusten korjaukseen

tämä olisi jollakin tavalla saatava myös en nyt sano että veron alle mutta kumminkin jonkunlainen järki tulisi saada tähän pakkausjätteen kasvuun

vielä täytyy nostaa yksi merkittävä asia

meillä on lämpölaitoksia joissa on pystytty hyödyntämään hyötyjätettä ennen kaikkea just semmoista mikä on palavaa on kuivatettua lietettä jnp

se on irrotettu tuosta muusta potista koska kainuun kehittämisraha on omana pottinaan

mutta nyt kun metsätalouden rakennemuutos on menossa niin esimerkiksi kajaanissa on jouduttu luopumaan osittain tästä ympäristökeskus on kieltänyt hyötyjätteen polton

elikkä sekin on erittäin tärkeä tutkimus

kun debattia käytiin niin todettiin että meillähän on helsinki ja oulu kenttiä jotka tällä hetkellä toimivat voitollisesti ja muita finavia joutuu sitten lähinnä helsingin kentän tuotolla tukemaan ja näin on sitten investointien hankaluus siinä ettei pysty tekemään investointeja muuten kuin pääomittamalla

nyt tämä ed

tulee vaan mieleen kysymys mitä hyötyjä tässä saadaan kun ajetaan liki parisataa kilometriä ja kuljetetaan polttojätettä oulun suuntaan

arvoisa puhemies

ennen kaikkea minä olen huolissani niistä operaattoreista jotka näyttävät vetäytyvän jonnekin muualle finnairkin aasian lentoihin ja muihin ja kun kumminkin tämä yhtiö on aikoinaan perustettu hoitamaan kotimaan liikennettä niin on todella surullista että kotimaan lentoliikenne lyödään laimin ja lähdetään sitten seikkailemaan tuonne aasian maille

mutta tässä yhteydessä haluan kumminkin nostaa esille tämän esityksen vaikutukset

siellä on isoja lentoyhtiöitä jotka ajavat suuremmilla koneilla ja pystyvät näin ottamaan enemmän matkustajia kyytiin ja varmaan pärjäävät kilpailussa paljon paremmin

meillä oli oulun kauppakamarin tapaaminen tässä muutama viikko sitten oulussa ja siellä nousi tämä matkailun merkitys ja ennen kaikkea matkailuyritysten matkustajien saatavuuden parantaminen pohjois suomeen

mutta vähän nuorenkin täytyy olla aktiivinen ja ennen kaikkea hakeutua koulutukseen

arvoisa puhemies

sosialidemokraattien mielestä venäjä ja pohjoisten yhteyksien strateginen merkitys olisi voitu ottaa jo tässä voimakkaammin huomioon myös alueen vahvuudet huomioiden

jotenkin tuli semmoinen kuva kun hän kertoi tilanteestaan hän on tietokonepuolella käynyt joitain kursseja tai vastaavaa ja itse opiskellut ja hallitsee kaikki ohjelmat että hän on tietokonealan nörtti

tämä täytyy meidän kaikkien nyt tässä vaiheessa muistaa ja se antaa peliaikaa yrityksille ja myös polttoaineitten käyttäjille että voivat suunnitella hyvinkin pitkällä aikavälillä

siellä on muutamia kuntia jotka ovat erittäin vaikeassa tilanteessa jos lentoliikenne loppuu ennen kaikkea kuusamo mutta tietysti myös kotikaupunkini kajaani ja sitten ehkä ivalo ja inari ja niin poispäin

sitten tähän liittyy vielä kolmas tekijä tosiaan tämä kemera tuki

arvoisa puhemies

täällä on hyvin vahvasti syyllistetty hallitusta suomen talouden taantumasta mutta kun katsoo näitä lukuja niin kyllähän tämä hyvin vahvasti lähtee koko euroopan alueelta

myös niin sanottu koillisväylän avautuminen tarkoittaa merkittävää kuljetuslogistiikan muuttumista ja mittavia mahdollisuuksia myös suomelle

hän ei ole todellakaan päässyt työelämään kiinni ja sitten nyt siinä iässä kun alkaa kolmenkympin paremmalla puolella olla millä tavalla pääsisi sitten uudestaan jonnekin koulutukseen tai kurssiin ja työelämään kiinni

meidän kannattaa edetä nyt tällä valtiovarainvaliokunnan esittämällä lausunnolla että me saamme nämä asiat hoidettua ja se kemera tulee sitten aikanaan

minä toivon että tätä kolmen tunnin aikarajaa mitä on jossakin yhteydessä käytetty ei käytetä niin hyväksi että lasketaan se aikaraja näin että kun esimerkiksi kaksi tuntia voitaisiin autolla ajaa esimerkiksi oulun kenttää kohti ja on tunnin lento niin silloin me kolmessa tunnissa olisimme täällä pääkaupunkiseudulla aina tämmöinen epäilys tietenkin nousee

kiitoksia

tästä asiasta on hyvä käydä keskustelua voisi olla ihan vaikka yhden iltapäivänkin asia millä tavalla tulevaisuudessa nämä koulutuspolut järjestetään

valtiovarainvaliokunnan liikennejaosto on nostanut perustellusti esille savon radan ja viitostien sekä ouluvartius käytävän nostettaviksi ten t ydinverkkoon jo olemassa olevien pohjanmaan radan ja nelostien sekä pietarin käytävän lisäksi

mutta tähän budjettiin liittyen oppositio on esittänyt isompia lukuja ja haluan tuoda esille sen mitä tällä hetkellä tämäkin lisälainanottotarve tarkoittaa

raideliikenne on tämän hallituksen toimesta nostettu vihdoinkin painopistealueeksi

raideliikenteen välityskyvyn parantaminen lisää täsmällisyyttä ja liikenteen solmukohtien avaaminen tuo lisää tehokkuutta jota muun muassa riihimäen kolmioraide ja pisara rata edustavat

arvoisa puhemies

täällä on eilen ja tänään hyvin paljon puhuttu kuntarakenteesta ja varsinkin keskustan puolelta ja näen että on tässä yhteydessä hyvä todeta että kainuun hallintokokeilun tiimoilta seitsemäs vuosi on menossa ja näyttää siltä että keskustan kuntapoliitikot ovat hajottamassa tällä hetkellä kainuun hallintokokeilun

arvoisa puhemies

laajassa ja yksityiskohtaisessa hallitusohjelmassa on merkittävästi sosialidemokraattien vaaleissa asettamia tavoitteita joita nyt päästään toteuttamaan

sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän mielestä selonteko on oikeansuuntainen ja linjaa hyvin hallitusohjelmassa todettuja painotuksia sekä antaa selkeän kuvan hallituksen tahtotilasta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

neuvotteluissa sovituista oikeudenmukaisuusuudistuksista kannattaa iloita aidosti ja töitä eriarvoisuuden vähentämiseksi pitää tehdä määrätietoisesti

pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan kannalta ratkaisevaksi tekijäksi muodostuu se miten hallitus onnistuu talouden vakauttamis ja kasvuohjelmassaan

täällä on keskustelussa nostettu esille myös tämä metsähallituksen organisaatiouudistus ja aivan samalla tavalla lähetekeskustelussa kuin sitten myöskin ympäristövaliokunnan kuulemisissa peräsin metsähallituksen virkamiehiltä että mikä tämän todellinen tarkoitus on ja se on kyllä vielä tällä hetkellä hämärän peitossa

kiitän uutta hallitusta toimista köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämiseksi

yhä useampaa ihmistä uhkaa syrjäytyminen ja erityisen suuri riskiryhmä ovat yksin asuvat pientä eläkettä ja toimeentuloturvaa saavat ihmiset

mielestämme metsähallituksen organisaatiouudistus saattaisi käytännössä valtion metsät metsätalous oylle käyttöön ja sdpn maa ja metsätalousvaliokunnan ryhmä haluaa viheltää poikki suunnitelmat avata valtion metsätalousmetsät kilpailulle

arvoisa puhemies

ryhmä päätti ottaa valmistelussa aikalisän jonka aikana tarkastellaan vaihtoehdot jotka antavat mahdollisuuden jatkaa metsähallituksen toimintaa entiseltä pohjalta pienin muutoksin

harmaa talous on soluttautunut suomalaisille työmarkkinoille ja on näin estämässä aitoa rehellisten yrittäjien ja työntekijöiden pärjäämistä työmarkkinoilla

arvoisa puhemies

yritysten kuuluu suomen lakien ja sopimusten mukaan maksaa työehtojen mukaista palkkaa ja suorittaa yritykselle kuuluvat työnantajamaksut

sitten vielä tähän metso ohjelmaan

on jossakin yhteydessä noussut nousikohan metsäakatemiassakin esille tämä että kun metsäohjelmilla suojellaan tai kun yksityiset metsänomistajat haluavat suojella metsiään niin siinä on tämä ötököitten mahdollisuus pesiytyä ja ennen kaikkea nyt on puhuttu tästä kirjanpainajasta ja sitten muistakin hyönteisistä

mutta merkille pantavaa oli vuodenvaihteessa matkailuvirta venäjältä

sehän olisikin hieno asia jos ne pysyisivät sillä alueella mutta siinä on vaara että ne karkaavat sieltä tuonne metsäta lousmetsiin ja tuhot saattavat olla sitten merkittävät

esimerkiksi kainuuseen on tullut joskus useita junallisiakin matkailijoita ja nyt yhdestäkin junasta kolme ihmistä laskeutui kajaanin asemalle

julkiset palvelut ovat suomalaisten arvostamia hyvinvointivaltion keskeisimpiä tukipilareita

niin kuin tiedämme varmasti vastuu kuuluu sitten tälle metsänomistajalle sille joka tämän on aiheuttanut

ennen kaikkea huoli kantautuu niistä pk yrityksistä jotka ovat investoineet venäjälle ja tällä hetkellä tuotteet eivät mene kaupaksi